tässä on korutonta kertomaa siitä missä ollaan ja mikä pitäisi pystyä käytännössä estämään

tämä on sellainen yhtiö jota suomen kansa voisi käytännössä rakastaa

tämän esityksen yksi tarkoitus on juuri se että asiat olisivat suomessa paremmin kuin ne ovat tähän mennessä olleet

tälle pitää antaa se omistamisen mahdollisuus ja toivoa että tulee sellaisia omistajia jotka saavat votkaa ja koskenkorvaa menemään kaupaksi ulkomaille paremmin kuin tapahtuu tällä hetkellä

pitää paikkansa niin kuin valtiovarainministeri sanoi että euroopan keskuspankin asioissa suomen pankki ja pääjohtaja erkki liikanen ovat se toimija

tosin monissa euroopan unionin jäsenmaassa

kyllä hän on sekä pankissa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa että myös täällä eduskunnassa kaikille kansanedustajille järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa ollut paikalla ja myös samalla sitten finanssivalvonta

edustaja jääskeläinen

jäsenmaissa tällaista tilannetta ei ole

ensinnäkin täältä poistuneelle pekkariselle olisin sanonut että te otitte kuitenkin hallituksessa paljon velkaa ja tätä velkaahan tässä on yritetty tämän hallituksen aikana lyhentää

mutta se mikä tässä nyt kuitenkin minua on ruvennut vaivaamaan on tämä vaiteliaisuuspyyntö joka valtioneuvoston taholta muun muassa nyt tässä viime perjantaina oli suuressa valiokunnassa ja jolla pyritään siihen että ainoastaan valtiovarainministeri on asiantuntijana eri valiokunnissa ja muita asiantuntijoita jos vaiteliaisuuspyyntö otetaan tarkasti ei voida kutsua paikalle eli kyseenalaistaa tätä mitä on tehty

edustaja lehdelle sanoisin että tarkoitin hallitusammattilaisella sitä että työeläkeyhtiöitä edustavat erilaisissa pörssiyhtiöissä ja muissa hallitusammattilaiset ja tässä on se tilanne joka pitäisi nyt jollain tavoin arvioida että ne edustajat ainakin työeläkerahastoilla olisivat sellaisia että tulisi uudenlaista osaamista

tässä suhteessa voidaan kyllä todeta se että tämänkään kyselytunnin aikana hallitus ei ole osoittanut sitä tietoisuutta että se ymmärtäisi minkälaisen laman edessä me todella olemme

sen takiahan tämä on vakava asia että takaus on sellainen että ne kaikki rahat voidaan menettää

suomelle venäjän kauppa on todella tärkeä asia ja tässä mielessä tätä keskustelua yrityselämän kanssa myös pienten yritysten keskisuurten yritysten kanssa tarvitaan

suomen viennin kannalta on erittäin tärkeätä että meidän laivamme liikkuvat ja yhteydet ovat olemassa ympäri maailmaa

voisimmeko tässä nyt lähteä siitä että kun on kuitenkin veronmaksajien rahoista oli takauksia tai muuta kysymys niin tässä noudatettaisiin ei vaiteliaisuutta vaan että siinä olisi teksti että mahdollisimman suurta avoimuutta koska kyllä nämä sijoittajat ja markkinat tietävät varmasti mitä on tapahtumassa

ensi vuoden budjettiin on vaadittu korjauksia

muutoinhan tässä lisätalousarviossa on laitettu rahaa niin tekesiin kuin teollisuussijoitukseenkin rahastoihin niin että tätä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa saataisiin käytännössä eteenpäin

sen takia minusta tämä menettelytapa silloin sunnuntaina ja lauantaina kun tätä viestintää oli suuren valiokunnan jäsenten kesken oli siinä valossa koko asia

nekin ovat minun mielestäni näpertelyä

tämä tonnistoverolain yhteydessä ilmi käynyt tosiasia että suomen lipun alle on siirtynyt paljon aluksia oli minulle henkilökohtaisesti erittäin ilahduttava uutinen

sitten samaan aikaan valmistaudutaan siihen että ensi vuoden alkupuolella tulisi joku lisäbudjetti

päivä keskustelutilaisuuden suomen ja venäjän välisestä kaupasta tästä tilanteesta ja siitä miten päästään eteenpäin koska nyt nämä tapauskohtaiset neuvot ovat tärkeitä samaten juuri se mikä on se puhelinnumero josta kysytään jos tulee näitä ongelmia

tässä tuli esille se millä tavoin valtiovarainministeriö on näitä ennusteita tehnyt

millä tavoin hallitus todella aikoo paneutua tähän edessä olevaan lamaan yritysten näkökulmasta työntekijöitten näkökulmasta ja kaikkien suomalaisten näkökulmasta

sen viime keväisten päätä parlamentinkin osalta keväisten päätösten pohjalta että kyllä siellä isot kansainväliset pankit ovat taustalla jotka ovat saaneet parlamentin jäsenet tekemään sellaisia ratkaisuja että mahdollisimman pieni porukka päättää mahdollisimman isoista asioista

sen jälkeen muut saattavat jäädä nuolemaan näppejään

se oli tietysti sinänsä hieno asia mutta minulla oli silloin se kuva että tämä on peräti ainut suomen lipun alla purjehtiva alus

tässä suhteessa ne kaikki elimet joita meillä on muun muassa ben zyskowiczin johtama pankkivaltuusto voisivat olla aktiivisempia näissä kysymyksissä jotta me voisimme seurata näitä asioita mitä pekkarinen täällä tuo esille ja käsitellä ne myös edes näissä valiokunnissa joista tässä on nyt kysymys

näitten pankki ja vakuutusyhtiöasioitten käsittelyhän aikaisemmin oli erityisessä pankkivaliokunnassa ja tämä eduskunnan asioitten käsittely näissä kysymyksissä on sillä tavoin aina otettava huomioon että mehän annamme nimenomaan eduskunnan sisäisen eli kansanedustajista muodostuvan pankkivaltuuston jäsenille ohjeita

on erittäin hyvä että hallituksen riveistä asiantuntevat kansanedustajat ovat ottaneet esille tämän valvonnan nythän tässä finanssikriisin aikana on moneen otteeseen todettu yhdysvalloista lähtien että valvonta petti

miten paljon sitten tämä merkitsee valtion verotulojen säästymistä suhteessa siihen mitä tästä on hyötyä on tietysti asia jota pitää seurata

mannisen puheenvuoroon sisältyykin uutinen siitä että näköjään nyt sitten pekkarinen on ryhtymässä toimenpiteisiin ja ottamassa valtiolle määräysvallan fingridissä kun te sanoitte että on tapahtumassa tämän tyyppistä

kokonaisuuden kannalta tässä vaiheessa tämä tuntuu järkeenkäyvältä ratkaisulta ja se on vähän samantyyppinen kuin se keskustelu nyt näitten bisnesenkeleitten osalta suomessa

valvonta petti ja nyt ollaan taas luomassa suomeen järjestelmää jossa on tämä hajota ja hallitse eli tehdään tilaa taas markkinavoimille hoitaa tätä hommaa

tässähän on käynyt niin että euroopan unionista ja sen asioista on tullut enemmänkin tällainen pankkivaltuustoasia koko eduskunnassa

mutta edelleen kysyn sitä miksi solidiumia ei käytetty jolla on likvidiä rahaa tässä näitten destian raskoneen ja labtiumin tapauksissa

siellä uusien virastojen uudet virkamiehet opettelevat näitä kaikenlaisia pankkialan kierouksia jotka on tässä mahdollista tehdä mutta samaan aikaan meillä on pankeissa töissä ihmisiä joista monet ovat tehneet tätä koko ikänsä

me olemme eun pankkivaltuusto

täällähän nyt varapuheenjohtaja antti kalliomäki on paikalla puheenjohtaja ei ole ja muitakin pankkivaltuuston jäseniä on paikalla jotka varmaan ymmärtävät sen vaikka siinä nyt on tulisi

suuressa valiokunnassakin jokaisessa kokouksessa suurin osa asioista koskee näitä

niin on se täysin järjetöntä ruveta taas luomaan uudenlaista järjestelmää koska kyllä näissä uusissa keskusvirastoissa on paljon muutakin tekemistä kuin perehtyä tähän pankkimaailmaan

minä uskon että nämä henkilöt osaavat sen tässä suhteessa lukea

mehän emme esimerkiksi tiedä työeläkeyhtiöitten sijoituksista ulkomaille sitä paljonko rahaa on sijoitettu irlantiin paljonko on sijoitettu espanjaan ja paljonko on sijoitettu muihin euromaihin

siinä mielessä olin kyllä ilahtunut että näitä asioita vakavasti pohtineet kansanedustajat myös hallituspuolueitten riveissä ovat sanoneet tämän saman asian että miksi finanssivalvonta joka on suomeen perustettu rahamarkkinoitten valvomiseksi ei hoida myös näitä pikavippiasioita

tässä mielessä tämä tonnistovero on kyllä mielenkiintoinen mutta on varmuuden vuoksi sanottava että tämä on haastava asia tulevaisuuden kannalta

ei se muuta sitä se on samaa rahaa mitä jaetaan tuolla näille ihmisille jos se laina aika on siinä lyhyempi mutta näitten ihmisten kokonaisvelka saattaa olla suunnattoman suuri tai joka tapauksessa pienituloisille suunnaton ongelma

niitä pitäisi seurata samasta paikasta jotta nähtäisiin se mikä tämä taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan on mistä rahaa tulee

tässä tuli esille tärkeitä asioita jotka eivät kaikki ihan varsinaisesti kuulu tähän lainsäädännön muotoon mutta ennen kaikkea velvoittavat hallituksen jäseniä ja myös esillä ollutta tilintarkastusta toimimaan entistä paremmin

tämä oli aika hyvä vertaus

lopputulos siinä oli se että tarkastusvaiheet kunnallisessa asuntotarkastuksessa ja muutoinkin kovalle maalle rakennettavassa systeemissä ovat ihan kelvotonta luokkaa verrattuna siihen mitä tapahtuu laivojen rakentamisessa

tämä on se ydinkohta

tässä tullaan nyt myös siihen että tässä hallituksen mutta myös tilintarkastuksen osalta pitäisi olla kyllä mahdollisimman korkea taso

herra puhemies

kyllä tällä hetkellä voidaan aivan hyvin tehdä niitä investointeja terveyskeskuksiin vanhusten palvelukeskuksiin moottoriteihin rautateihin jotka joka tapauksessa on tehtävä

arvoisa puhemies

euroopan keskuspankki on antanut pankeille tuhat miljardia jotta yrityksille voidaan antaa edullisempaa lainaa

tässä suhteessa nyt ovat jo käyneet liikenneministeriön kanssa työeläkeyhtiöitten edustajat neuvotteluja siitä että elinkaarimallia voitaisiin soveltaa laajemminkin

mutta osaavatko suomalaiset yritykset käyttää näitä hyödyksi niin kuin pitäisi

mutta hallitus ei esimerkiksi talonrakentamisen osalta tälläkään kyselytunnilla mitään muuta tuonut esille kuin sen miten esimerkiksi peruskorjaukseen ei voida myöntää lisää avustuksia niin että suomalaisperheet voisivat näitä käyttää myös kerrostaloissa

toinen mikä meillä on erittäin suuri rahavara on meidän työeläkerahastot

ihan hyvä huomio

varmasti sellainen ponsi olisi tässä ollut paikallaan mutta tämä jyriseminen tapahtuu nyt tämän tekstin muodossa

tässä suhteessa niin talonrakennuspuolella kuin tässä muussakin rakentamisessa nämä toimenpiteet ovat pelkkää näpertelyä minun mielestäni verrattuna siihen tarpeeseen joka on olemassa

minusta nyt pitäisi maakunnittain katsoa tätä tilannetta vakavasti ja ottaa myös nämä aluepoliittiset näkökulmat huomioon koska nämä lomautukset ovat tällä hetkellä todella merkki siitä että olemme menossa suomessakin meistä riippumattomista syistä vakavaa lamaa kohti

timo kallin johtamaa pankkivaltuustoa sen todellisuuden kanssa tekemisiin että suomessahan tämä on hyvin demokraattisesti järjestelty että viime kädessä eduskunta vastaa kaikesta

kyllä me voimme löytää ratkaisukeinoja niin että ne hyödyttävät sekä kehitysmaita että suomea

mutta se mihinkä nyt haluaisin kiinnittää huomiota on se miten uusia investointeja ja teollistamista ja palveluelinkeinoja rahoitettaisiin ja siinä minusta on kaksi merkittävää tekijää jotka ovat käytettävissä

siellä on kuitenkin ollut anneli tuominen omine kasvoineen mukana ja jukka vesala myös ja sitten pääjohtaja liikanen ja siellä on koetettu saada oikea kuva siitä missä ollaan ja mihin ollaan menossa

ne ovat solidium sen ympärillä olevat toimenpiteet siihen ehkä liitettävä infrarahasto ja sitten meidän työeläkerahastojen sijoittaminen niin että vähän nipistetään siitä ulkomailla olevasta kymmenien miljardien potista tänne suomeen

kreikan tilannehan on voi sanoa päivä päivältä mennyt huonommaksi ja nyt näytti siltä että valtiovarainministeri on julkisuuteen antanut kannanoton että tämä vaatii suomeltakin lisäbudjetin

näistä työttömistä it alan osaajia maa ja metsätalouden osaajia ja koulutusosaajia meillä voitaisiin aivan hyvin viedä näihin kehitysmaihin

nythän on tässä pääasiassa kysymys suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän kehittämisestä ja täällä on tuotu esille se kuka maksaa

kyllähän tässä nyt tämä jyrähtelyn paikka on olemassa kun ei

olisin nyt kysynyt

osa työharjoittelusta opiskelijoilla voisi olla siellä jolloin espanjan kielen tai jonkun muun kielen taito paranisi ja opittaisiin tuntemaan mitä vientimahdollisuuksia sinne on

tai heillä oli maanantain nyt eilisiä ecofin kokouksen tuloksia on julkisuudessa nähty

mitä nyt tälle möhkäleelle aiotaan tehdä ja aiotaanko myös demokratisoida sitä hallintoa niin että ministeri ei ole se ainoa demokraattinen elin tämän hallinnoinnissa

käytännössähän ei ole tapahtunut sitä mistä pääministerikin täällä puhui

olen erittäin ilahtunut tästä mietinnöstä ja muun muassa siitä myös että hallitus on lähettänyt avainministerinsä tänne paikalle seuraamaan keskustelua

sen takia tällä palkansaajalla vakuutettuna on oikeus tietää ja oikeus olla edustettuna mukana palkansaajajärjestöjen toimesta siinä mitä hänen eläketurvalleen tehdään

koko ajan tarjotaan lisää rahaa niin kuin se ratkaisisi tämän perusongelman ja näin ei voi olla kun yhdysvallat tarjosi ihmisille asuntoja niin täällä tarjotaan yltiöpäisesti lisää rahaa niin että se ratkaisisi tämän ongelman

olen ministeri ihalaiselle tästä kovasti puhunut ja olen puhunut myös ministeri haavistolle ja virkamiehetkin sanovat että kyllä tämä on menossa eteenpäin mutta haluaisin että se menisi eteenpäin todella kunnolla

kun ei kriisipankkien palkkioihin pystytä puuttumaan niin on suuri vaara että siellä ne samat jotka ovat olleet synnyttämässä tämän kriisin saavat näitä rahoja itselleen

minusta täällä edustaja lipponen kiinnitti huomiota tähän järjenkäytön alisuorittamiseen mikä suomessa on tällä hetkellä menossa ja se on kyllä valitettava tosiasia

ne ovat ihan toista luokkaa kun tietysti tärkeä kansaneläkevakuutusmaksu josta tässä puhutaan mutta jonka osuus sosiaaliturvarahoituksesta on pienempi tämä palkansaajan potti on kaikista suurin

se näkyy kaikkialla yhteiskunnassa ja ehkä myös täällä eduskunnassa ja ainakin tuolla toimittajien lehterillä koska heillä ei ole tähän asiaan kovin paljon mielenkiintoa

minusta nämä sähköautot älyliikenne digitaaliset palvelut virtuaali suomi yliopistojen ja korkeakoulujen mukaanottaminen tiedestrategia biotalous ja koulutus yleensä ovat tärkeitä asioita jotka tässä mietinnössä on oivallisella tavalla tuotu esiin

ei täällä ole tullut yhtään ideaa siitä millä tavoin meidän teollisuuspolitiikkaa palvelujen kehittämistä koko maassa maakunnissa voitaisiin paremmin viedä eteenpäin

kun kunnat on pantu ahtaalle maakunnat on pantu ahtaalle samaan aikaan tehdään sekava hallinnonuudistus niin miten te luulette että innovaatioita sieltä tulee kun ei ole varaa edes ottaa vastaan ministeri pekkarinen eu rahoja

olisinkin ministereiltä kysynyt

mitä näille asioille tällä hetkellä valtion byrokratiassa kuuluu esimerkiksi juuri sähköautot älyliikenne ja sitten nämä digitaaliset palvelut nyt tällä hetkellä valtion byrokratiassa kuuluu

olisin kysynyt ydinvoimalupahakemusten aikataulua mutta erityisesti sitä millä tavoin tässä tilanteessa hallitus tulee turvaamaan sen että uusiutuvaan energiaan joka voisi olla meidän vientivalttimme kun se hyvin hoidetaan todella tullaan nyt panostamaan samaan aikaan kun ratkaistaan nämä ydinvoimalupahakemukset

arvoisa puhemies

tämä tietojensaanti on todellakin niin kuin ed

mikä on aikataulu näissä ydinvoimalupahakemuksissa ja millä tavoin tämä uusiutuvan energian asia tullaan hoitamaan myös vientiä silmällä pitäen että rahaa on myös siihen

mitkä ovat nordean sijoitukset ympäri eurooppaa mikä on myös nordea suomen ongelma

tämä myös sitten osoittaa sen miten niissä maissa joissa on omia pankkeja ovat ne sitten valtion tai maakuntahallinnon tai yksityisten saksalaisten yksityisten ruotsalaisten omistamia on ihan toisenlainen suhtautuminen pankkiin ja myös siihen että muitten maitten rahoilla tuettaisiin meidän pankkeja

minusta valtiovarainministeri aivan väärin käsittää sen mitä se elvytys on

ei se ole edellisten hallitusten päätösten täytäntöönpanoa ja niiden rahoittamista niin kuin te laskelmissanne teette ne on tehty aikaisemmin vaan kysymys on siitä mitä uutta hallitus esimerkiksi investoi infraan tai julkisiin rakennuksiin joita tarvitaan

sen takiahan irlannissa ruotsi ja tanska ovat mukana koska siellä ovat niiden merkittävimmät pankit

eivät ne sen takia ole siellä että on tärkeätä osallistua vaan sen takia että siellä on ihan merkittävät omat intressit omat asiakkaat joiden asioita halutaan hoitaa

kyllä tässä nyt tiukkana pitää olla ja se on koko eduskunnan asia

tämä on koko eduskunnan vastuulla täysistunnossa puhemiehen johdolla kun sitten päätetään näistä vastuuvapauksista

tammikuussa tulee pankkivaltuuston kertomus käsittelyyn koska parempaa aikaa ei löydetty ja siinä yhteydessä on sitten esillä tämä kokonaisuus ja varmaan sitä ennenkin

meidän tärkeät vientimaamme ovat syvässä lamassa ja tällaiset innovaatiot joista paljon puhutaan eivät käytännössä toimi

arvoisa puhemies

mikä on hallituksen lista vientitoimenpiteitten osalta siinä mitä te olette tehneet ulkomaankaupassa mitä te olette tehneet temmin puolella

me tarvitsemme kohtuuhintaista sähköä tätäkin kaikki kannattavat mutta sitten kun tulee näitten ratkaisujen aika niin ei ymmärretä sitä että me tarvitsemme ydinvoimaa

monessa mielessä vaikeassa tilanteessa pitää myös uskaltaa ottaa vastuuta silloin kun on kysymys suomen kannalta tärkeistä asioista

tästä harmaan talouden osuudesta

arvoisa puhemies

äsken juuri hyväksyimme siitä huolimatta että oppositio teki hylkäysehdotuksen alakonsernien tilinpäätöksestä vapauttamisen ja tämä täällä esillä ollut wincapita osoittaa saman tyyppistä suhtautumista eli annetaan näitä vapauksia tietyille tahoille elinkeinoelämässä

tässä mielessä tämä on perusteltu työllisyyden kannalta suomen talouden kannalta teollisuuden kannalta ja siinä mielessä että meidän pitää olla energiaomavaraisia kuten viime eduskuntakin päätti

tässä tehdään ydinvoimasähköä suomessa

aluksi on kiitettävä paitsi valiokuntaa myös koko omaa kokoustaan pitävää ministeri pekkarista siitä että tässä päästiin sitten tällaiseen suhteellisen yksimieliseen lopputulokseen

tullilaitoksen osalta on työryhmä jättänyt mietintönsä jossa on samanlaista hallinnon keventämistä kuin on nyt tämä alakonserniasia ja siinä sekä verottaja että poliisi ovat olleet täysin toista mieltä

mitä ensi vuoden budjetissa on viennin hyväksi niin että suomalainen pk teollisuus esimerkiksi pärjäisi paremmin ulkomaanmarkkinoilla